euromaiden ja suomen antamat luotot olisi pitänyt antaa ensisijaisina jolloin kreikan mahdollisessa velkasaneeraustilanteessa ne olisi maksettu ensimmäisinä

sdp on vaatinut rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristämistä ja rahoitusjärjestelmän perusteellista muutosta jotta vastaavat katastrofit vältettäisiin jatkossa

tästä esimerkkinä ovat pankki ja rahoitusmarkkinaverot joista ensimmäisestä voitaisiin hakea mallia naapurimaastamme ruotsista

sosialidemokraatit ehdottivat hallitukselle yhteisen pöydän ääreen istumista kreikka tukipaketin ehdoista

hallitus ei kuitenkaan ollut valmis hakemaan opposition kanssa yhteistä näkemystä kreikan tukemiseksi vaikka kansallisesti näin merkittävässä asiassa laajan yksimielisyyden hakeminen olisi ollut ensiarvoisen tärkeää

hallituksen esityksessä lisäbudjetiksi näitä sosialidemokraattien kreikka pakettiin esittämiä ehtoja ei ole

kysymys kuuluukin

viikonloppuna sovituissa vakauttamissuunnitelmissa on sen sijaan ylevä lause jossa kiirehditään lainsäädäntöhankkeita rahoitus markkinoiden suitsimiseksi

tämä ei toivottavasti jää korulauseeksi vaan tarvitaan määrätietoisia toimia jotta ryhdytään sanoista tekoihin

ehtojen puutteen vuoksi sdp ei voi tukea hallituksen esitystä

arvoisa puhemies

vankeinhoidon resurssit ovat ensi vuoden talousarviossa riittämättömät

kuluvana vuonnakaan ei vankien toimintoihin yleensä eikä toiminta ja päihdeohjelmiin ole pystytty sijoittamaan tavoitteeksi asetettua määrää vankeja

myös elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu kiristää vankiloiden taloutta

senaatin toiminta tuleekin ottaa suurennuslasin alle koska ei ole mitään järkeä siinä että valtio perii itselleen omistamansa liikelaitoksen välityksellä korkeita ja alati nousevia vuokria valtion ydintoimintojen vaatimista toimitiloista samalla kun taloutta muutenkin jatkuvasti kiristetään

ensi vuodesta on talousarvion puitteissa tulossa entistä haasteellisempi

esitys perustuu ylioptimismiin vankiluvun vähenemisen osalta sen sijaan että esityksessä olisi realismia

tämä on kestämätön yhtälö

ensi vuoden talousarvioesityksessä lasketaan liian paljon uusien valvontamenetelmien varaan jotka hallituksen mukaan tekevät mahdolliseksi rangaistusten painopisteen siirtämisen nykyistä enemmän avoseuraamusten suuntaan

tulee kuitenkin muistaa että vankien avolaitoksiin siirtäminen tarvitsee valvontaa ja tukea

kuitenkin viime viikolla saimme kuulla että valvottua koevapauttakaan ei ole riittävästi resursoitu jotta se toimisi toivotulla tavalla

on huomattava että koko ajan suljetuissa vankiloissa on ollut yliasutusta ja avovankiloissa tilaa eli edes nykyisellään ei löydy riittävästi avolaitoksiin soveltuvaa vankiainesta

pelson ja konnunsuon lakkauttamista on perusteltu sillä että kiinteistöt ovat niin huonossa kunnossa ja vaativassa korjaustarpeessa ettei rahaa kiinteistöjen korjaamiseen ole

matkan varrella on kyllä käynyt selväksi ettei korjaamista ja laitosten kunnostamista edes pidetä todellisena vaihtoehtona koska investointisuunnitelmaa ei laitoskannan osalta ole pystytty esittämään

nyt kun taantuman kynnyksellä peruskorjausrakentamista on saatava liikkeelle jotta talouden pyörät pysyvät pyörimässä olisi myös vankilat otettava tarkastelun piiriin

en hyväksy sitä että paikkaluvut ajetaan alas suljetuissa vankiloissa teoreettisten laskelmien valossa tietämättä vielä miten asia reaalimaailmassa näyttäytyy

valtion tuottavuusohjelma muodostaa kuitenkin tehokkaan tulpan henkilötyövuosien lisäämiselle

tästä kaavailusta puuttuu sekä realismi että kytkentä tuottavuuden aitoon lisäämiseen

arvoisa herra puhemies

poliisin paikallishallinnon kehittäminen on ollut pitkien etäisyyksien lapissa erityisen haastavaa ja pelkona on ollut että se vie edelleen resursseja kentältä

liian niukoilla resursseilla pelattaessa vaarantuu paitsi yleinen turvallisuus myös poliisien työturvallisuus

ennaltaehkäisyltä putoaa pohja pois kun poliisi katoaa katukuvasta

ihan lopuksi otan esille vielä näin parhaimman matkailusesongin kynnyksellä vilkkaan ja kasvavan matkailun tarvitsemien poliisipalvelujen turvaamisen

kuten olemme tänään kuulleet kun rajavartiolaitos ja tullilaitos vetäytyvät harvaanasutuilta alueilta voi poliisi hädän keskellä olla ainoa paikalla oleva viranomainen

tämän vuoksi poliisien päivystyspiirit eivät saa muodostua liian suuriksi

arvoisa herra puhemies

kun osalla kuntia pyyhkii hyvin on useissa kunnissa suuria taloudellisia ongelmia

erityisesti ongelmat korostuvat pienissä kunnissa

myöskään suomen rannikolle iskeneet taantuman laineet ja arvioitu työttömyyden kasvu eivät yhtään helpota tilannetta kuntatalouden haasteisiin vastaamisessa

muuttovoittokuntana verotulomme kasvavat ja saamme uusia asukkaita mutta luonnollisesti myös palvelutarpeet kasvavat erityisesti päivähoidossa ja vanhusten palveluissa

kuntien talouden tasapainottaminen on tarpeen jotta peruspalveluja pystytään kehittämään muuttuva palvelutarve huomioiden

erityisen tärkeää tämä on lähivuosina kun väestön ikääntyminen lisää hoivapalveluiden tarvetta

lisäksi ikäluokkien pienenemisestä huolimatta sekä päivähoidossa että kouluissa on kehittämistarpeita jokaisella kansalaisella kun on oikeus hyvinvointipalveluihin eikä kynnys palvelujen piiriin pääsemiseksi saa nousta liian korkeaksi

ikäihmisten palveluissa on eniten kehitettävää

vanhustenhuollon palveluiden saatavuus toimivuus ja laatu on varmistettava kansallisilla yhtenäisillä kriteereillä

palvelujärjestelmä onkin rakennettava tukemaan kotona asumista

palveluja tuleekin koota uudenlaisiksi palvelukokonaisuuksiksi

perhepalvelukeskus rovaniemellä on hyvä esimerkki lapsiperheiden tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioivasta laadukkaasta palvelusta

vastaavan kaltainen palvelukokonaisuus on käytössä myös ikääntyneiden palveluissa vanhuspalvelukeskuksessa

vireillä olevassa kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa on lapin kuntien taloutta vahvistettava valtion toimin

lapin harva asutus ja syrjäinen sijainti nostavat palvelutuotannon kustannuksia huomattavasti

myös kuntien tuloveroprosentit ovat liiaksi eriytyneitä

arvoisa puhemies

useiden lapin kuntien asukasmäärät ovat pieniä mutta niiden pinta alat ovat jo nyt niin isoja ettei kuntien yhdistäminen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole vaihtoehto

nyt riskinä onkin että kunnat nostavat verotustaan leikkaavat terveyspalveluista opetuksesta ja muista palveluista vähentävät rakennusten peruskorjausinvestointeja sekä lomauttavat tai vähentävät henkilöstöä

nämä toimet taas vahvistaisivat laskusuhdannetta entisestään

kunnallisveron korotukset kolahtavat pahimmin kaikkein pienituloisimpiin jotka maksavat kunnallisveroa mutta eivät valtionveroa

siten he eivät hyödy ollenkaan hallituksen esittämistä veronkevennyksistä

jo nykyisin näistä ihmisistä iso joukko on niitä jotka joutuvat turvautumaan leipäjonoihin kun toimeentulotuki ei enää tänä päivänä riitä

näiden ihmisten hätää pystyttäisiinkin helpottamaan korottamalla kunnallisveron alarajaa sosialidemokraattien esittämällä tavalla

tulen itse lapista missä on pitkät etäisyydet ja voisi sanoa että kansalaisopistot ovat monesti siellä syrjäseudulla se ainoa toimija joka järjestää erilaista toimintaa kuntalaisille niin bändikerhotoimintaa lukupiiriä kuin veneenveistoa ja on tärkeää tietenkin että tämä toiminta säilyy myös tulevaisuudessa

täällä on paljon puhuttu oppivelvollisuusiän pidentämisestä

näen kyllä sen tärkeänä koska meillä tällä hetkellä tuossa nivelvaiheessa yhdeksänneltä luokalta päästyään moni putoaa ja meillä ei siihen ole varaa että osa meidän nuorista on ulkokehällä

peruskoulun suorittamisella ei tänä päivänä tässä maailmassa pitkälle pötkitä ja on hyvä että tämän jälkeen on haettava joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen ja nimenomaisesti siten että tämä koskee koko ikäluokkaa jotta nuoret saavat kunnollisen koulutuksen ja pääsevät työn syrjään kiinni

yksi syrjäytynyt nuori maksaa meille yhteiskunnalle arviolta miljoona euroa joten siihen nähden näen tärkeänä nämä panostukset tähän oppivelvollisuusiän pidentämiseen

arvoisa puhemies

eli tässä kirjauksessa ei ole kyllä mitään epäselvää eikä ole tuosta siihen osoitetusta rahamäärästäkään eikä siitä että se koskee koko ikäluokkaa ja on harmillista kuulla jos te olette toisen käden tiedon varassa tässä asiassa

sitten puuttuisin vielä tähän toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon uudistamiseen

siitä olen tyytyväinen että tämä perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen varattu erityinen valtionosuus säilyi koska se on tärkeää että meillä pysyvät ryhmät riittävän pieninä

esikoulu muutetaan myös velvoittavaksi ja se on tärkeää lasten tasa arvoisten oppimisvalmiuksien parantamiseksi

arvoisa herra puhemies

otan yhden puolustusvoimien spesifin asian esille tässä puheenvuorossani nimittäin vaatehuollon

puolustusvoimat on ilmoittanut lopettavansa kumppanuustoiminnan puolustusvoimien vaatehuollon osalta sodankylässä toimivan comfortan kanssa ja voi sanoa kyllä näin että puolustusvoimat on pettämässä nämä työntekijät kahdesti

kyllä siinä kuulkaa tulee pyykillekin hintaa kun sitä kuljetetaan ja kärrätään pohjoisesta etelään ja takaisin pohjoiseen

voi kyllä sanoa että tässä suhteessa puolustusvoimien toiminta on hyvin poukkoilevaa ja toivon kyllä että tähän löydettäisiin järkevämpi ratkaisu näitten työntekijöitten puolesta

arvoisa herra puhemies

lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta on kyllä ongelmallista että näitä jo päätettyjä lakeja peruutetaan ja voi kyllä ihmetellä tätä menettelyä

sakon muunto ajateltiin tehdä mahdolliseksi silloin kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta laista

tämä ilo kuitenkin nyt jäi lyhyeksi ja erityisesti kaupan liitto on ollut kyllä tyrmistynyt tämän muuntorangaistuksen palauttamisen perumisesta

pidän perusteltuna tuota edustaja halmeenpään esitystä siitä että ministeri tiilikainen olisi paikalla

olen saanut kansliasta tiedon että hän on tämän viikon ilmastokokouksessa pariisissa ja ensi viikon alun brysselissä ja hän on ensimmäisen kerran läsnä torstain istunnossa joten pitäisin hallituspuolueitten edustajienkin kannalta kohtuullisena sitä koska tässä on niin paljon avoimia kysymyksiä kuten tässä edellä puheenvuorossa